pohjois karjalassa ilomantsissa käytiin sodan viimeiset ratkaisutaistelut joissa vihollinen torjuttiin ja näin suomen itsenäisyys säilytettiin

arvoisa herra puhemies

kun eläkeikää nostetaan samalla on voimakkaasti ja jämäkästi huolehdittava työntekijöiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista

öljyntorjuntavalmiuksiemme puutteellisuuksiin on selonteossa kiinnitetty huomiota kiitettävällä tavalla ja uusien monitoimialusten hankinta on toimenpidelistalla

arvoisa puhemies

vuosikymmenten ajan on itä ja pohjois suomesta muuttanut työvoimaa etelä suomeen ja näin pitänyt etelä suomea pystyssä

toivottavasti nämä laivat valmistuvat ennen kuin kivikossa kolisee sillä vakavan onnettomuuden sattuessa juuri nyt olisimme pahemmassa kuin pulassa

oikeus antaa päätöksensä lähipäivinä mutta oletettavissa on että kansanmurhasta syytetty valittaa tuomiosta ja taas on lisämiljoonia menossa asianajajien taskuun

mutta edustaja zyskowiczin puheesta jäin hieman hämmästelemään sitä että kun kokoomus on ollut hallituksessa jo vuosikausia ja ongelma on kuitenkin ollut jo tiedossa aiemminkin niin miksi ette ole jo aiemmin puuttunut tähän vakavaan ongelmaan

tätä taustaa vasten ihmettelenkin kyllä suuresti sitä vastahakoisuutta mikä lääkäreillä on kuopiota kohtaan

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

tätä ei suomen kansa ymmärrä

kun eläkeikärajaa nostetaan miten hallitus aikoo huolehtia vanhenevien työntekijöiden hyvinvoinnista työpaikkajaksamisesta sekä lisääntyvästä työterveydenhoidosta

rouva ministeri onko mielestänne oikein että yhteen korostan epäiltyyn murhamieheen upotetaan miljoonia euroja kun oma oikeuslaitoksemme kärsii huutavasta rahapulasta

kyllä sieltä kuopiosta ja muualta suomesta löytyy päteviä lääkäreitä vaikkei heitä sinne täältä helsingistä saataisikaan

käsittelyssä olevaan keskusteluun johtanut vaalirahakohu ja rahanjakosotku sekä kaikki siihen liittyvä suoranainen lain kiertäminen ja ilmiselvien virheiden kieltäminen ovat vieneet kansalaisten viimeisetkin luottamuksen rippeet poliitikkoja ja politiikkaa kohtaan

toivottavasti suomalaisin verovaroin kustannettavien öljyntorjunta alustemme vuokraamisesta on tehty hinnasto joka kattaa varmasti kaikki kustannukset

tämän prosessin yhteydessä on puhuttu lainsäätäjien puuttumisesta asiaan lakipykälien muuttamisen avulla

suomalaiset ammattikalastajat ovat osallistuneet kiitettävällä tavalla kalakantojen suojeluun vaikka se onkin monissa tapauksissa tarkoittanut leivän kapenemista

mielestäni suomeen täytyy pikaisesti saada sellaiset rikosoikeudelliset säännökset ja sellainen oikeuslaitos ja oikeuskäytäntö että tehokkaasti voidaan puuttua rötösherroiksi ja röyhkeiksi oman edun tavoittelijoiksi osoittautuneiden poliitikkojen touhuihin

sotiemme aikana varsinkin itärajalla ja pohjois suomessa kansalaisemme pelkäsivät vihollisen tuhoajapartioita jotka polttivat kyliä surmaten siviilejä sekä aiheuttivat suurta aineellista vahinkoa

arvoisa puhemies

nyt puolustusvoimien alasajoa ja varuskuntien lakkautuslistaa katsellessa tulee mieleen että taas on tuhoajapartio liikkeellä mutta nyt se on kotimaisin voimin

arvoisa puhemies

hallitus ei kanna pätkän vertaa huolta kansalaistemme turvallisuudesta eikä maamme itsenäisenä säilyttämisestä vaan on pelkurimaisesti ja taistelematta luovuttamassa suomen kansan huom

mahdollisen hyökkääjän käsiin

ministeri wallin oletteko tuudittautunut ruususenuneen siitä ettei maatamme voi missään tilanteessa uhata ulkopuolinen sotilaallinen uhka ja miten tarvittaessa vastaatte uhkaan kun säästötoimet ovat halvaannuttaneet puolustusvoimiemme taistelukyvyn

ne ovat vain eräiden poliitikkojen tapa reagoida ongelmiin joihin he itse ovat syypäitä

nähdäkseni ex pääministeri matti vanhanen reagoi virheisiinsä jättämällä pääministerin paikan väärinkäytösten ja vastuun pakoilun takia

olisimme hölmöjä jos emme hyödyntäisi keskeistä asemaamme itämeren pohjoisosassa ja ottaisi omaa osaamme tavaroiden ja ihmisten kuljettamisesta keski euroopasta jäämeren rantaan ja takaisin yhteistyössä norjan ja venäjän kanssa

hänelle onkin annettava pakon edessä löytyneestä joskin melko löysästä selkärangasta tunnustusta

arvoisa puhemies vielä hetki

kysyn pääministeriltä ja keskustan puheenjohtajalta

tämä onkin yksi keskeisistä itämeren turvallisuushaasteista

meidän on pidettävä huoli siitä että kauppalaivastollamme on aina pääsy suomen satamiin riippumatta siitä millaisia ja kenen omistamia putkia suomenlahden pohjassa on

ministeri räsänen näköjään pitkästyy tuonne pöydän taakse joten esitänpä hänelle seuraavan asian

mielestäni media on tehnyt hyvinkin isänmaallisen teon tutkiessaan ja puhkaistessaan vaalirahasotkun sekä siihen läheisesti liittyvän nuorisosäätiö nimisen mätäpaiseen

hallitusneuvotteluissa vasemmistoliitto sai ohjelmakirjauksen siitä ettei suomi tämän hallituksen aikana valmistele nato jäsenyyden hakemista ja se on hyvä

miksi te ministeri räsänen ette vaatinut ohjelmaan samanlaista kirjausta samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon kuin vasemmistoliitto teki nato kysymyksessä

näin se vaan on

näin olisi poissuljettu lakialoite jolla taattaisiin samat avioliiton oikeudet ja velvollisuudet myös homo ja lesbopareille ja sen mahdollinen läpimeno eduskunnassa

viime päivien lukemattomista yhteydenotoista päätellen perustuslakivaliokunnan syyttämättäjättämispäätös loukkaa syvästi kansalaisten oikeudenmukaisuuden tajua sekä yhdenvertaisuuden tunnetta lain edessä

ministeri räsänen epäilyttävästi vaikuttaa siltä että vaihdoitte kristillisen vakaumuksenne ministeriauton takapenkkiin

oman osansa kansalaisten pettymykseen toi valtakunnansyyttäjän kesken perustuslakivaliokunnan käsittelyn antama lausunto siitä ettei syytekynnys ylity

herra puhemies

olen tutkinut kuluneen viikonlopun ajan asiaan liittyviä papereita ja pohtinut vakaumukseni ja omantuntoni pohjalta mikä on oikein ja mikä on väärin

seitsemän vuorokauden kalastuksenhoitomaksun korotus ei mielestäni vastaa tarkoitustaan sillä kalastuksen harrastus on vähentynyt ja muuttunut entistä satunnaisemmaksi erityisesti nuorten keskuudessa

pyhässä kirjassa puhutaan armosta

seitsemän vuorokauden kalastusluvan hinnan korottaminen tuleekin vaikuttamaan vähentävästi lupamaksun suorittamiseen yhä useamman satunnaisesti kalastavan henkilön osalta

arvoisa puhemies

vistbacka ja nimimerkillä

olen itse seurakunnan toiminnassa ollut mukana toistakymmentä vuotta ja tiedän sillä kokemuksella että tällaisella äänirajan laskemisella ei varmastikaan saada seurakunnallista toimintaa ainakaan nuorten keskuudessa vilkastumaan vaan päinvastoin nyt minun käsittääkseni tämä vilkastuminen toiminta ja virkistyminen saadaan vaan sitä kautta että seurakunnat järjestävät enempi nuorille toimintaa erilaisia yhdessäolon muotoja

maksun pitäisi olla mahdollisimman pieni sillä kynnys luvattomaan kalastukseen madaltuu mitä korkeampi itse maksu on

keskusta ja kokoomus osoittavat puheenjohtajiensa johdolla sellaista röyhkeyttä ja ylimielisyyttä suomen kansaa kohtaan ettei mitään rajaa

olen päätynyt pitkän pohdinnan jälkeen siihen ratkaisuun että en ehdota selvityksen pyytämistä tässä asiassa enkä siten ole saattamassa asiaa enempää käsiteltäväksi

itse en halua olla ensimmäisen kiven heittäjä enkä ristillenaulitsija

kysyisin ministeri kataiselta

miksi teidän on niin vaikea ymmärtää ja tunnustaa että hallituksenne on menettänyt ennen kaikkea suomen kansan edessä sen luottamuksen jota hallituksen jatko edellyttäisi

siksi olisi tarpeen harkita kahden ja kolmen vuorokauden lupien käyttöönottoa ja tehdä mahdolliseksi myös näiden lyhyiden lupien ostaminen internetin sekä tekstiviestin välityksellä

arvoisa puhemies

lauri kähkösen ehdotusta lakiehdotuksen hyväksymisestä vastalauseen mukaisesti muutettuna

olen seurannut kaikella kunnioituksella edustaja rajamäen työskentelyä tämän asian tiimoilta toistakymmentä vuotta ja sitä miten kiihkeästi hän on tätä ajanut läpi

nyt käsittelyssä olevassa kalastuslakiesityksessä poljetaan räikeästi kalastuskuntien itsenäistä päätösvaltaa ja ehdotuksia on niin monta muuta että perussuomalaiset eivät voi muuta kuin esittää hylkyä tästä esityksestä

edustaja rajamäelle kertoisin sen verran että tässä muutaman vaalitilaisuuden olen käynyt ja siellä ovat lukemattomat määrät kansalaisia käyneet kysymässä että onko tämä taas niitä rajamäen höpinöitä että väkisinkö se yrittää runnoa tämän lain läpi

milloin on hallitus viemässä sotilaallisen kriisinhallinnan nimissä suomalaisia sotaa käyvään maahan milloin törsätään rahaa holtittomaan maahanmuuttoon ja milloin ollaan lompakko auki pelastamassa baltian maita islantia tai kreikkaa heidän kasinopelien tai suoranaisen valehtelun suostaan

tässähän poljetaan kalastuskuntien itsemääräämisoikeutta koska nyt pienillä vähäisillä varoilla ovat kalastuskunnat istuttaneet sinne kalakannan ja nyt ely keskus tulee ja myöntää sitten ammattikalastajille nuottaoikeudet näihin järviin

saadaan kuulemma hyvällä korolla rahat takaisin

millä luulette kreikan maksavan nämä epäilemättä vielä moninkertaisiksi kohoavat lainansa

kriisinhallintaoperaatiot ovat suomen osalta jatkuneet määräajoista huolimatta aiemmin suunniteltua kauemmin

nämäkö ovat kreikan vakuudet suomalaiselle veronmaksajalle

arvoisa puhemies

edelleen rikkidirektiivistä

metsä ja uusiutuva energia on maaseudun tulevaisuus johon lukeutuu myös turve vaikka vihreät toisella tavalla sen ymmärtävätkin

onko hallitus jo tässä vaiheessa valmistautunut jatkamaan keski afrikan operaatiota ja jos on niin mistä siihen sitten rahat

voisiko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin että rakennettaisiin toimiva rautatieyhteys jäämerelle jota kautta olisi merikuljetus tuotteiden tilaajille

kreikka tulee pikemminkin hieromaan sitruunamehua suomalaisten ja muiden euroopan maiden veronmaksajien kirveleviin silmiin niin että nauru voi raikaa hellaanmaassa ateenalaisten laulun soidessa

nääs jäämerelle ei tarvita rikkipesureita ainakaan tällä hetkellä

kun nyt olette siivoamassa kreikkalaisten huijareiden aiheuttamia sotkuja miljardilainalla vastatkaapa suomen kansalle onko mielestänne moraalisesti oikein tukea kreikkaa kun omat omaisuutensa menettäneet kansalaisemme jäivät laman aikana ilman valtiovallan tukea

tiet ovat niin huonossa kunnossa että oikein hävettää ja rahoitusta niiden korjaamiseksi on pienennetty vuosi vuodelta niin myös tällä hallituskaudella

vakaa uskoni on että euta nöyristelevä suomi antaa kreikalle anteeksi kaikki lainat kun voimattomina havaitsemme että sinne menivät kaiken maailman onassisten ja sorbusketkujen taskuihin nekin vähät rahat jotka olisi tarvittu suomalaisten toimeentulon turvaamiseen

miksi hallitus ei mahdollista riittävästi esimerkiksi hakepuun ja turpeen saantia tuotantolaitoksiin vaan pistää kiviä rattaisiin vuosi toisensa jälkeen

missä maassa maksetaan työntekijöille että he tulevat ajoissa töihin

missä maassa virkamiesten naimattomat tyttäret saavat valtiolta taskurahaa ja lukemattomia muita naurettavia etuuksia

arvoisa puhemies

kun suomi aikoinaan liittyi euroon oli liittymishanketta viemässä eteenpäin silloinen pääministeri sdpn paavo lipponen sekä kokoomuksen valtiovarainministeri sauli niinistö

tuolloin he eivät hyväksyneet kansanäänestystä eu maiden yhteiseen valuuttaan liittymisestä koska pelkäsivät ettei suomen kansa hyväksyisi sitä ja oikeassahan he siinä olivat

olen miettinyt ja miettimisen jälkeenkin vielä miettinyt että millehän ne komissaarit mahtoivat nauraa kun teidän ajaman vakuussopimuksen ehdoista luxemburgin kokouksessa päätettiin

ne eurot olisi kipeämmin tarvittu esimerkiksi työttömien eläkeläisten ja lapsiperheiden elintason parantamiseen

fortumin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja tekivät mielestäni ainoan oikean päätelmän ottaessaan vastuun palkkiojärjestelmistä syntyneestä kohusta ja ilmoittivat jättävänsä tehtävänsä

nyt ne kymmenet miljoonat eurot on tuhlattu rupikonnien kutupaikkojen suojeluun

luvattiin hunajaa ja kultaa edes taivas ei ollut rajana sille kaikelle hyvälle mitä suomelle euroopan unionin jäsenyydestä seuraa